kuulusteltavan erityisesti rikoksen uhrin asemaa parannetaan korostamalla hienotunteisuusnäkökohtien huomioon ottamista ja asianomaisen tukemista

viestintä on sähköistynyt sulkakynäajasta on kauan ja tähän päivään kun olemme kulkeneet niin kansanedustajatkin ovat tänään siirtyneet ipad aikaan ja tämä on suurta teknologian ihmettä jota tässä talossakin on sitten ihailtu

esitutkintaviranomaisen on entistä enemmän kiinnitettävä huomiota siihen että oikeus käyttää avustajaa toteutuu myöskin käytännössä

näin totesivat maanantaina oulun pienet korvensuoran koulun oppilaat kun tulivat tervehtimään kuntapäättäjiä huonon koulurakennuksensa johdosta

analogisiin televisiolähetyksiin käytetty taajuusalue otetaan sitten matkaviestin ja laajakaistakäyttöön

arvoisa puhemies

erittäin häkellyttävä on myös opetusalan järjestön raportti sisäilmaongelmien laadusta ja määrästä

siitä lienemme kaikki samaa mieltä

ministeri koskinen on niissä pöydissä joissa saalismääriin ja juuri tähän puolan tilanteeseen voidaan puuttua ja toivottavasti siihen salakalastukseen puututaankin

tämä on erinomainen tavoite mutta edelleenkin peräänkuulutan sitä että eri alueilla asuvat olisivat sähköisten palveluiden piirissä tasavertaisesti

joka toisessa jopa kahdessa kolmesta koulussa on sisäilmaongelmia

me voimme antaa korvapuustia totta kai rakennusten suunnittelijoille rakennuttajille valvojille ja ylläpitäjille mutta ilman rahaa ja valtion satsauksia näistä home ja kosteusongelmien talkoista ei tule mitään

rajoituksia me teemme kansallisesti aikarajoituksia ja muita olemme tehneet lohen pyynnin osalta ja valvontaakin pitää ja tuleekin tehostaa

kun esimerkiksi vanhat puhelinverkot kerätään pois uuden tekniikan täytyy olla käytössä eri puolilla maata tasavertaisesti

mutta olen kuitenkin huolissani ilmeisesti ainoana edustajana ammattikalastajien tulevaisuudesta

peräänkuulutan myöskin sitä tekniikkaneutraalisuutta

mitä te ministeri koskinen olette valmis tämän paineen edessä tekemään kotimaisen ammattikalastuksen eteen

arvoisa puhemies

sen me tiedämme että nyt joudutaan uutta tekniikkaa ostamaan koska mahdollisuus tämän taajuuden käyttöön poistuu

arvoisa herra puhemies

sähköisen viestinnän palveluiden kehittyminen on ollut todella nopeaa ja ne kehittyvät koko ajan ja sen myötä voidaankin kysyä kuinka meidän lainsäädäntö ja säätely oikeasti pysyvät ajan tasalla ja ajan hermolla

sähköisen median palvelut on turvattava tasavertaisesti koko maassa ja siitä meidän eduskunnassa ja valtioneuvostossa tämän kyseessä olevan selonteon pohjalta on lähdettävä

käytämme puhelinta matkaviestimiä internetiä radiota televisiota päivittäin televisiota jopa kolme tuntia päivässä varmaankin näin olympialaisten aikana hieman enemmän

meille sähköisten palveluiden käyttäjille erityisen tärkeää on se että sovellettavan tekniikan osalta kaikki on ajan tasalla se on turvallista ja helppoa käyttää ja myöskin kaikkien ulottuvilla puhumattakaan siitä että sähköiset palvelut ovat kohtuuhintaisia

arvoisa puhemies

salissa käytiin sähäkkä energiakeskustelu josta aion jatkaa

arvoisa puhemies

ymmärrän sen että säätelyllä pyritään turvaamaan sähköisen viestinnän tarjonta mutta edellä mainituista asioista on pidettävä kiinni etenkin kohtuuhinnasta

syntyvät ikäluokat pienenevät koko ajan

ensi vuonna perusopetuksen oppilasmäärän alentamisesta koituvat säästöt käytetään perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen ja maahanmuuttajien valmentavan opetuksen laajentamiseen

tästä jälkimmäisestä maahanmuuttajien valmentavasta opetuksesta sanon vain muutaman sanan koska se ei sisällä niin paljon ristiriitoja kuin opetusryhmien kokoon liittyvät seikat

mihin kunnianhimo on kotimaisen uusiutuvan energian tukemisessa oikein kadonnut

me tarvitsemme valtion rahoitusta jotta saamme maakunnissa toteutettua sen että joka savuun internetyhteydet ja laajakaistat tavalla tai toisella on toteutettu

me emme ole vielä päässeet niihin tavoitteisiin joihin euroopan unionissa ja näissä ilmastosopimuksissa ollaan suomena sitouduttu

maahanmuuttajien määrä kasvaa ja lisääntyy koko ajan ja meidän on tietysti valmennettava niin maahanmuuttajia kuin myöskin opetushenkilökuntaa tähän kasvavaan tarpeeseen

meidän on pakko vielä ponnistella että uusiutuvia energiamuotoja käytetään vahvasti suomessa hyödyksi kestävällä tavalla

matkapuhelinverkossakin meillä on paljon katvealueita ja siinä paljon tehtävää että matkapuhelimetkin toimisivat joka puolella suomea

maahanmuuttajien valmentavaa koulutusta kun lisätään puolesta vuodesta vuoteen tämä merkitsee suurta parannusta maahanmuuttajien mahdollisuuksiin opetuksen sujuvuuteen

uusiutuvaa pitää saada liikenteeseen ja siksi onkin käsittämätöntä että tätä tukea leikataan

voisivatko sähköiset palvelut viestintäteknologia olla suomen menestystarina vientituote tulevina vuosina

erityistä huolta kannan kuitenkin siitä mikä valiokunnassakin otettiin esille että perusopetukseen valmentavan opetushenkilökunnan osaamista ja koulutusta laajennetaan ja syvennetään

aika moni tuulivoimaa rakentava tai rakennuttava tai turvesoita hyödyntävä turvemailta lupaa odottava jonottaa ja odottaa tällä hetkellä ely keskusten lupajonoissa

arvoisa puhemies

ministeri viitanen te melkein onnistuitte rakentamaan ikiliikkujan tästä huutokaupasta mutta se saatiin tietysti onnellisesti loppuun koska sitä hiukan avattiin muillekin kuin kahdelle toimijalle

energiaomavaraisuutta tarvitaan koska me joudumme rahtaamaan tätä kivihiiltä joka tällä hetkellä on kannattavampaa polttaa kuin turve ja kotimainen puu

kelpoisuusehtoja opetushenkilökunnalle ei ole mutta kelpoisuusvaatimuksiakin tärkeämpänä pidän sitä että koulutusta näille opettajille tähän tehtävään annetaan riittävän paljon ja muita resursseja mitä se vaatii

vastedes kun näitä uusia taajuusalueita huutokaupataan toimijoille toivon että pidetään mielessä se että meillä on suomessa erikokoisia erilaisia toimijoita joiden toiminta ei saa tökätä siihen että taajuusalueita ei saada millään joko ostettua tai sitten järjestettyä toimijoille joten taajuusalueiden huutokauppajärjestelmä tarvitsee varmasti uudenlaista otetta

pääministeri matti vanhasen toisen hallituksen ohjelmassa on tavoitteeksi asetettu perusopetuksen ryhmäkokojen pienentäminen osana opetuksen laadun turvaamista

itse näen tärkeänä että oppilasaines olisi yksi tärkein kriteeri siihen miten opetusryhmät kunnissa oikein muodostuvat

kun kävin aikanaan maanpuolustuskurssin opin yhteiskuntamme uhkista ja haavoittuvuudesta erittäin paljon

sotien sijaan on selvää että meidän uhkamme ovat ihan toisaalla

kyberhyökkäysten ja sähköisten palveluiden teknisten ongelmien ehkäisemiseksi tarvitsemme yhteistyötä alan toimijoiden kanssa

erityisoppilaiden määrän kasvaessa meidän täytyy nähdä tarkasti se miten opettaja yksinään tai opettaja erilaisten avustajien kanssa kykenee tässä ryhmässä toimimaan

pidän tärkeänä että tietoyhteiskuntakaaressa on otettu askel siihen että häiriötilanteet ja kriisiajan viestinnän yhteistyö ovat osa teleyritysten yhteistä toimintaa

kuntapäättäjillä on tässä mielessä erittäin suuri rooli siinä että he näkevät ja kokevat lapsiin ja opettajiin ja oppilasryhmiin satsauksen tärkeäksi

viestintävirasto tulee kokoamaan sähkö ja televerkkojen ylläpitäjistä koostuvan häiriöhallinnan yhteistoimintaryhmän ja tämä on erittäin hyvä kun puhumme näistä uhkista ja tulevista mahdollisuuksista suomessa

odotan itse mielenkiinnolla valiokuntakäsittelyä ja toimijoiden kanssa käytävää keskustelua koska aivan kaikki tässäkään valmistelutyössä olleet tahot eivät olleet tyytyväisiä joka ikiseen hallituksen lainkirjauksiin joten varmasti saamme tästä mielenkiintoisen paketin

arvoisa puhemies

ruohonen lerner muisteli tässä miten lakivaliokunnassa alkoholimainonnan rajoitusta on käsitelty

haluan itse nähdä mihin tällä rahalla oikein päästään ennen kuin opetusryhmien koon kirjaamisesta lakiin tai asetuksiin lähdetään ihan vakavissaankaan edes puhumaan

tämä mielikuvamainonta tuli yhtenä asiana mukaan alkoholimainonnan rajoituksiin ja mielestämme emme asiantuntijakuulemisessa paneutuneet tarpeeksi tähän mielikuvamainontaan

halusimme mietinnössä kuitenkin laittaa kirjauksen että tähän asiaan on palattava ennen kaikkea niin että oikeusministeriö ja sosiaali ja terveysministeriö tekevät tässä asiassa tiivistä yhteistyötä ja tähän palataan vielä uudestaan ja paneudutaan tässäkin salissa vielä entistä tiukemmin

se että me saamme niin kuin täällä on moneen kertaan todettu valtakunnalliset arvioinnit ryhmäkokojen suuruudesta nyt ihan lähitulevaisuudessa on hyvä asia

mutta meillä on ollut käytössä jo tälläkin hetkellä kuntien ja koko läänien mittakaavassa ryhmäkokotiedot

räikeitä ylityksiä joka puolella suomea on ollut

me olemmekin sivistysvaliokunnassa pyytäneet selvitystä opetusministeriöltä tämän rahan käytöstä sitten pikapuolin ensi vuoden lopulla

edustaja mattila on tehnyt kolmanteen lisätalousarvioon miljoonan euron määrärahalisäyksen oulun eteläisen instituutin tutkimustoiminnan kehittämiseen

nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö ei ole omasta mielestäni ainoastaan työvoimapoliittinen asia niin kuin ed

kyseessä on laguna hanke joka on maanalaisen fysiikan tutkimusyksikkö ja se on kansainvälinen hanke jota johtaa cern

heinonen täällä totesi vaan ennen kaikkea tällä työllä pyritään etsimään niitä koulupudokkaita aktivoimaan heitä jatko opintoihin jopa myöskin päättämään peruskoulunsa ja saamaan todistuksensa ulos

me olemme maakuntarahalla jo vuosia pyrkineet pitämään tätä laguna hanketta hengissä ja elossa niin että se hanke on edennyt ja tutkimustyö siellä entisellä kaivosalueella on pystynyt jatkumaan

ministeri wallinilta haluaisin kysyä elokuvatuotantoon ja sen levittämiseen kuuluvista asioista

mutta nyt me vaadimme ja tarvitsemme ehdottomasti valtioneuvostolta tiedepoliittista linjausta siihen lähteekö suomen valtio mukaan tähän kansainvälisen tutkimusyksikön rahoittamiseen

mekin saimme ensimakua siitä täällä pohjantähden alla esityksestä jota yhdessä satakunnan liiton kanssa eu projektinakin on vedetty eteenpäin

puhemies heinäluoma vieraili oulussa ennen kunnallisvaaleja ja hän näytti tälle hankkeelle vihreää valoa niin että valtioneuvostossa erittäin tarkasti ja huolella tulevassa budjetissakin pystyttäisiin ensi vuodelle huomioimaan tämä mahdollisuus mahdottoman tärkeän ja korkeatasoisen fysiikan tutkimuskeskuksen perustamiseen tuonne pyhäjärvelle pohjois pohjanmaalle

nyt toivon ja haluan että lisätalousarviossa jo otetaan askel siihen suuntaan että hanke etenee hyvässä myötätuulessa mitä myöskin maakunnan kehittämisrahalla tänäkin vuonna tuetaan

arvoisa herra puhemies

homma on räjähtänyt täysin käsiin

pikaruokakulttuuri saa tehdä nyt tilaa itse valmistetulle ruualle

huostaanotto on lastensuojelutyön viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys

kuten edellä edustaja palm totesi niin kaikki muu voitava pitäisi tehdä ennen kuin tähän huostaanottoon mennään

kaikki mahdollinen perheen tukemiseksi ja kasvun ja kehityksen tukemiseksi lapselle olisi tärkeää

ruokakulttuuri on myöskin osa sivistystä

edustaja pekkarisen näkökulma kyseessä olevaan asiaan oli erittäin laaja ja perustui hänen henkilökohtaisiinkin kokemuksiinsa ministeriaikanaan

siksi esimerkiksi maksuttomalla perusopetuksessa olevalla päiväruualla on suuri merkitys lapsen arjelle

tämä on hälyttävä viesti meille päättäjille siitä että perheissä todellakin tarvitaan monenlaista apua ennen kuin tilanteet riistäytyvät käsistä ja joudumme erilaisia huostaanottoja ja lasten sijoituksia tekemään

hallituksen esittämä lakimuutos heikentää taiteen ja kulttuurin tasa arvoista asemaa koko suomessa

kun joukkoruokailussa käytetään lähi luomu ja kasviruokaa makuelämykset voivat synnyttää kipinän näiden tuotteiden käyttöön myös muuallakin

siksi peräänkuulutan sitä että peruspalveluministeri ja koko hallitus tekevät töitä sen eteen että kunnallinen kotiapu palautetaan sille kuuluvalle resurssitasolle

esityksen tavoitteeksi on asetettu selkeyttää taidetoimikuntalaitosten toimintaa sillä tavalla että erotetaan viranomais ja luottamuselintoiminta

siksi kun kunnissa tehdään kilpailutuksia olisi erittäin tärkeää että olisi erillinen ruokastrategia jossa painotettaisiin lähiruuan käyttöä

tämä on hyvinkin perusteltavaa mutta toimet ovat erikoisia

nyt aiotaan rakentaa uusi taiteen edistämiskeskus tänne helsinkiin ja samalla riisutaan maakuntien vaikutusvaltaa taiteesta ja kulttuurista yleensä

valitsemalla oman alueen tuotteita joukkoruokailuun tuetaan alueen taloutta ja ympäristön hyvinvointia välttämällä tuotteiden ylimääräistä kuljetusta

tämä lakimuutos ei tue yksilöiden ja alueiden tasa arvoja eikä myöskään poliittisesta päätöksenteosta irrottautumista kuten jotkut ovat toivoneet

julkisen sektorin joukkoruokailulle on turvattava riittävät resurssit jotta lähi ja luomuruokavalintojen tekeminen on siten mahdollista

siihen minun mielestäni suomessa on nyt aika järkevästi vastattu ja niin kuin suuren valiokunnan käsittelyssä myöskin muissa valiokunnissa on päädytty aivan samaan tulokseen eli siihen että energiatehokkuusdirektiivi tässä esitetyssä muodossa on toissijaisuusperiaatteen vastainen

arvoisa puhemies

arvostan itse kotimaisuutta ja itse tehtyä

puhtaat elintarvikkeet ja raaka aineet tuotetaan tulevaisuudessa yhä lähempänä kuluttajaa koska me kuluttajat vaadimme sitä

arvoisa puhemies

uudistuksessa olisi pitänyt edetä niin että taiteen ja kulttuurin kehittämistarpeita ja asiakkuuksia olisi painotettu enemmän ei niinkään hallintoa ja järjestelmiä tässäkään hallituksen esityksessä

digitaalisen agendan toteutuksessa punaisena lankana on ehdottomasti tietoyhteiskunnan ulottuminen kaikille

ja kuten ympäristövaliokunnassa asiaa käsiteltiin niin kustannustehokkaalla tavalla tämä ei millään tavalla energiatehokkuutta suomessa tule edistämään

arvoisa herra puhemies

tulihan se aikaisemmin sieltä ministerin omasta suusta

lähiruoka työllistää turvaa huoltovarmuuden lyhentää kuljetusmatkoja ja vähentää säilöntäaineita elikkä on ympäristöystävällistä

aivan loppuun haluan todeta että kun tämä asia nyt etenee kuitenkin ministeritasoilla tuolla euroopan unionissa ja komissiossa niin haluan vedota myös siihen että valtioneuvosto informoi eduskuntaa siitä miten tämä käsittely etenee ja miten me voimme edelleenkin tähän vaikuttaa

nykyinen laki on ollut joustava ja uudet taiteenalat on saatu mukaan tähän taidekenttään ja myös rahoituksen jakoon näistä esimerkkinä valokuva ja mediataide

korhonen täällä puhui menemmekö tekniikka edellä vai emme

seurannan keskeinen osa on vaalien yhteydessä suoritettava vaalitutkimus johon ei kuitenkaan ole ensi vuodeksi varattu resursseja

mutta minä edellytän että yhteydet toimivat oltiinpa missä päin suomea tahansa jotta pääsemme tähän tietoyhteiskuntaan kiinni

mutta se mihin meidän pitää kiinnittää erityistä huomiota on ruokaketju tuottajalta jalostuksen kautta myyntiin

meillä nuoria kyllä riittää mutta sielläkin on miinusmerkkinen ammattikorkeakoulujen aloituspaikkaesitys teidän sulkakynästänne

toisena asiana josta olen erittäin huolissani on tietotekniikan osaaminen ja sen tasa arvoinen osaaminen eri ikäryhmissä eri ammattikuntaa edustavien ihmisten joukossa ja erityisryhmissä ennen kaikkea